tämän kokeiluidean takana on ajatus siitä että me olemme niin vaikeassa tilanteessa että me tarvitsemme tuoretta otetta ja uudenlaisia toimintatapoja

no niistä olisi tietysti se hyöty että jos osoittautuisi jo kokeilun aikana että se ei toimi niin se voitaisiin keskeyttää mutta hyvät kokeilut voitaisiin myös laittaa käytäntöön

hyvä on ehkä todeta myös se että sekä edelliset hallitukset siis viime vaalikaudella matti vanhanen ii ja kiviniemen hallitus että nyt nämä hallitukset kataisen hallitus ja stubbin hallitus halusivat stubbin hallitus ei ole kyllä kerennyt mutta kataisen hallitus kyllä vielä halusi että olisi ollut tämä vähintään viiden vuoden siirtymäaika siinä että olisi saatu näitä kustannuksia vähennettyä koska on niin valtavan suurissa vaikeuksissa elinkeinoelämä kaiken kaikkiaan tässä viime vuosina ollut ja edelleenkin on

esimerkiksi kotitalousvähennys lähti aikanaan liikkeelle kokeilutoiminnan kautta

no edistää tietysti työllisyyttä ja yrittäjyyttä

esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan muutos määräaikaiseksi starttirahaksi yrittäjäksi ryhtyvälle voisi olla kokeilemisen arvoinen

ilo päätös jolla

helpottaa normien ja byrokratian purkamista esimerkiksi ottaa kaavakokeiluja käyttöön vaikka haja asutusalueella niin sanotun kevennetyn kyläkaavan jolla mahdollistettaisiin että pystyttäisiin rakentamaan väljemmin sinne haja asutusalueelle

lopulliseksi tätä lähdettiin viemään eun puolella direktiiviksi mikä oli ympäristöosaston valmistelua ei enää liikennepuolen valmistelua kun kokoonnuimme epävirallisesti itämeren alueen liikenneministerit moni oli sitä mieltä että tästä saattaa tulla pahasti kustannuksia

arvoisa puhemies

suomen aloitteesta niitä sekä selvitettiin komission puolelta että myös suomessa tehtiin omia kustannuslaskelmia ja ne haarukat kuten täällä varmasti liikenne ja viestintävaliokunta hyvin tietää sen kustannusten arvioinnin ovat todella iso kaari ja tässä tilanteessa oikein ei voi muuta todeta kuin että toivotaan että kustannukset olisi arvioitu yläkanttiin

tämä kahdeksankympin lätkä on tullut monessa puheenvuorossa esille ja totean että kun se oli esillä vuosi sitten kun puhuttiin paljon liikenneturvallisuudesta minä asetin semmoisen liikenneturvallisuustyöryhmän nimenomaan pohtimaan nuorten liikenneturvallisuutta

itse ajattelen sillä tavalla että olisi hyvä että myös muut puolueet ottaisivat tästä pallon ja lähdettäisiin yhdessä ideoimaan tämän talven aikana sellaisia asioita jotka olisivat käytännössä eteenpäin vietävissä

yksi asia pohdittavana oli kahdeksankympin lätkä ja se työryhmä totesi nyt keväällä että ei suosita kahdeksankympin lätkän palauttamista

eli en ole niin sanotusti haastamassa muita puolueita vaan kysymässä ja toivomassa että kokeiluideologia voisi levitä tässä maassa eteenpäin

mutta sitten kun päätöksentekoa piti tehdä siitä olisiko lähtenyt eu yhteisesti ministerineuvosto ottamaan kantaa että lähdetään imossa tätä muuttamaan niin siihen ei enää sitten kyllä tukea suomelle löytynyt

te tiedätte sen että silloin kun imo päätös tehtiin niin suomi ja viro olivat ne maat jotka jättivät tästä nootin ja sanoivat että tältä pohjalta emme ole tätä valmiita hyväksymään

silloin kun kahdeksankympin lätkä poistettiin otettiin tilalle se että näille uusille kuljettajille joilla on ollut kortti alle kaksi vuotta tulivat seuraamusjärjestelmät tiukemmiksi niin kuin nytkin on että rikkeitä saa olla kaksi yhden vuoden aikana ja kolme kahden vuoden aikana

no sitten on rikkidirektiivi valmisteltu ja nyt on kysymys siitä miten se täällä suomessa laitetaan sitten kaiken kaikkiaan voimaan

pidän hyvänä sitä liittyen tuossa jo aiemmin tänään käsittelyssä olleeseen asiaan että haetaan näitä kompensaatioita että tätä rikkidirektiivin vaikutusta pystyttäisiin vähentämään

leppä

niitä mönkijöitä jotka ovat liikennemönkijöitä niin sanottuja mopomönkijöitä nämä ajokorttisäädökset koskevat ja se on se ajokorttiluokka am

sitten ehkä semmoisena tulevaisuuden näköalana aina pitäisi meidän muistaa että on ne lähiajat ja tämä kuluva vaalikausi ja lähivuodet ja tuleva vaalikausi ja on olemassa sitten vähän se pidempikin aikajänne

minä ajattelen että niin harmillinen kuin tämä rikkidirektiivi kaiken kaikkiaan on niin on tällä sellainen hyvä puoli ehkä ollut että tämä on pakottanut myös suomessa etsimään sitten niitä puhtaampia keinoja minkälaisilla polttoaineilla voitaisiin tuolla merellä sitten kulkea

asell otti sen esille

mutta sitten jos tämmöisen esimerkiksi päätien varrella on vaarallinen paikka ja pitää ylittää koulutie uskoisin kyllä että siellä myös arvioidaan sitä liikenneturvallisuuden kannalta ei pelkillä rajoituksilla vaan myös että on tolppia

viime vaalikaudella hallitus teki järkevän ja lapsiystävällisen lapsiköyhyyttä poistavan teon kun pienimmät päivärahat sidottiin myös samalle tasolle kuin työmarkkinatuki oli

ja nyt te arvon ministerit te olette sitä mieltä että tämä kehitys pitää lopettaa ja irrottaa työttömyysturva omille teilleen

hyvät kuulijat tämä keskustelu on osoittanut sen että ne kysymykset jotka ovat olleet ennakkoon vaikeita ja tiedettiin aiheuttavan monipuolista ajattelua ja värinää tuntuvat ajatteluttavan täälläkin tänä iltana ja uskon että siellä valiokuntatyössä sitten käydään läpi myös tätä ajokieltoasiaa suhteessa virhepistejärjestelmään ja samalla tavalla tätä liikennetraktorikysymystäkin

sama liittyy myös keskusteluun tästä terminaalista niin että totta kai tämmöinen rikkidirektiivi on toiminut jo nyt näinä vuosina tämmöisenä ajurina että suomella on kova intressi saada lng terminaali tänne suomeen

tämä on tosi vaikea kokonaisuus ja pidän hyvänä että näitä lievennyksiä kaiken kaikkiaan on haettu ratkaisuja miten kustannuksia alennetaan

ihan viimeiseksi totean vain sen kun täällä on käyty nyt keskustelua ammattiautoilijoista että heidän kannaltaan on ihan kohtuutonta jos ajokortti lähtee niin kyllä minä sanoisin että minusta on myös otettava rinnalle muutkin ammatit joissa auto on ihan täysin välttämätön

mutta sitten pidemmässä juoksussa pidän tärkeänä kyllä sitä että tuolla merellä päästään myös vähemmän ilmaa saastuttaviin polttoainemuotoihin ja sitä kautta sitten pystytään toimimaan koko merenkulussa paremmalla tavalla

niin kyllä se ajokortti on myös hänelle ihan todella sen toimeentulon kannalta aivan välttämätön ja toivoisin että me emme ajattele vain tätä että ammattikuljettajilla pitäisi olla erilainen järjestelmä

edustaja viitanen osaa vielä provosoimisen taidon tuolta muutaman vuoden takaa edellisiltä kausilta mutta en aio provosoitua

mutta sen verran minullekin tuli mieleen se eriarvoistumisvälikysymyskeskustelu silloin viime syksynä että muistan myös itse käyttäneeni puheenvuoron jossa siteerasin ismo alankoa ja hänen lauluaan jossa laulettiin että kun suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä ei nähty sikaa eikä edes säkkiä

tämä valtiosopimus allekirjoitettiin viime toukokuun lopulla lappeenrannassa pääministereiden putin ja vanhanen toimesta ja se sillä tavalla jo täyttää valtiosopimuksen tunnusmerkit mutta meillä eduskunta omalta osaltaan tämän myös käsittelee

minulle tulee semmoinen olo että meillä ei vielä tässäkään salissa ole yhteistä käsitystä tilannekuvasta ja siitä mitä kello on lyönyt

en puhu tästä pitkään mutta ehkä muutaman olennaisen muutoksen otan esille ja sitten pari sanaa sanon tästä saimaan kanavan merkityksestä tulevaisuudessa koska sehän on se kysymys

siinä muutetaan hieman näitä maa alueita mitkä ovat olleet nykyisessä sopimuksessa ja vuokran kustannukset mitenkä se lasketaan muuttuvat hieman

sen takia siellä on myös näitä kipeitäkin leikkauksia

on niin sanottu kiinteä perusvuokra ja sitten on tämmöinen vaihtuva vuokra joka liittyy tähän alusten kokonaisbruttovetoisuuteen

mutta sitten kun minä katson meitä jotka olemme kuitenkin yhteiskunnallisesti valveutuneita ihmisiä niin minun mielestäni meillä on nimenomaan vastuu nähdä se kokonaisuus ja tietää ja hakea niitä ratkaisuja joilla päästään tästä eteenpäin

een työuraan sopimukseen ja viime kevään työurasopimukseen ja keskusta kokonaisuudessaan kannattaa kyllä tätä hallituksen esitystä mutta samalla haluan muistuttaa siitä ja tuoda esille sen että tämä on aivan täysin riittämätön tämä esitys

täällä jo tuossa edellisessä puheenvuorossa edustaja pirttilahti viittasi tähän kuntien tehtävien karsintaan ja hän muistutti että jo edellisellä vaalikaudella edellinen hallitus niihin halusi puuttua

itse asiassa kertaakaan ei arvioitu ja tähän tulevat nyt niin sanotusti normaalit vuokraehdot että sitä silloin tällöin myös arvioidaan

tämä on sillä tavalla myös poikkeava nykyisestä sopimuksesta että kun nykyiseen sopimukseen liittyy paljon myös oheissopimuksia niin nyt tämä koko saimaan kanavaa koskeva sopimusviidakko on niin sanotusti laitettu tähän yhteen perussopimukseen

se tarkoittaa muun muassa sitä että samassa sopimuksessa on määritelty luotsaus jäänmurto alusliikenteen ohjaus jnp

keskusta haluaa kannustaa hallitusta etsimään kunnianhimoisemmin ja oma aloitteisemmin lisää keinoja ja toimenpiteitä sen hyväksi että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ja työurat todellisuudessa kasvaisivat

nämä asiat jotka juuri luettelin ovat meidän vastuullamme eli suomi ylläpitää tosiaankin sitä kanavaa huoltoteitä huolehtii luotsauksesta jäänmurrosta ja alusliikenteen ohjauksesta

sitten venäjä taas vastaa omalta puoleltaan luotsauksesta jäänmurrosta alusliikenteen ohjauksesta ja väylien kunnossapidosta kanavan ensimmäiseltä sululta suomenlahteen johtavilla väylillä

huomasin että eilen tukholmassa pääministeri puhui kyllä osa aikatyön lisäämisestä ja siihen kommentoin kyllä sillä tavalla että osa aikatyötä nimenomaan kyllä pitää lisätä mutta varoitan hallitusta koskemasta kotihoidon tukeen

siinäkin pystymme olemaan auttamassa että yritykset pystyvät paremmin kehittämään omaa toimintaansa lupaprosessit etenevät sujuvammin rakentamista asumista pystytään edistämään eli meillä on paljon yhdessä tehtävää jolla saadaan ihmisten elämää ja yritysten elämää helpotettua

nyt on ajatus niin että liikennöintioikeus laajenee ja uuteen sopimukseen tulevat mukaan myös kolmansien maiden matkustaja alukset

ja nyt kerron vain sen että seuraavassa käsittelyssä toisessa käsittelyssä tulemme esittämään ponnen jossa vaadimme hallitukselta lisätoimia työurien pidentämiseksi

mutta on aivan selvä asia että jos ajatellaan itämeren altaan kansainvälistymistä ja myös sitä että liikutaan yhä enemmän myös vesitse huviveneilläkin niin sehän on portti myös taas sieltä itämereltä meille tänne miksei vaikka ed

altaan latvavesille saakka

sitten jos vielä sanon pari sanaa tästä merkityksestä niin todellakin nyt kun on ollut tämmöinen taantumavaihe niin totta kai se on näkynyt niissä kuljetusmäärissä

mutta sitten tämän huviveneilyn mahdollisuuden lisäksi ainakin itse ajattelen että jos tähän asti puutavara ja metsäteollisuuden tarpeet ovat olleet se tärkeä asia johon saimaan kanavaa on käytetty niin tulevaisuudessa voi olla monenlaisia muita materiaaleja kiviainesta tai joitakin tiettyjä mineraaleja joita voidaan ottaa ja sitä voidaan sitä kautta hyödyntää

tällä on ollut jo nyt valtava merkitys todellakin kaikille saimaan vesistön kaupungeille elinkeinoelämälle ja teollisuudelle että on ollut meriväylä yhteys merelle

sitten jos ajatellaan tätä tulevaisuutta myös koko liikennejärjestelmän kannalta vaikka olen kuulunut siihen toppuuttelijoitten joukkoon tämän kymen kanavan tekemisen suhteen niin sen sanon että se että meillä on suomessa paljon vesistöjä vesiä vesiväyliä ja jos ajatellaan tulevaisuuden kuljetusreittejä niin saimaan kanavalla saattaa olla aivan uusia mahdollisuuksia myös tässä

jos ajatellaan semmoista että meillä tarvittaisiin vaikka bioenergian uusiutuvan energian kuljetuksen vuoksi uusia väyliä niin siinä meillä olisi väylä valmiina

arvoisa puhemies

hallituksen ja sitten eduskunnan välineitä hahmottaa tätä taloutta ja tehdä tekoja sen eteen ovat tietysti tämä budjetti sitten lisätalousarviot ja kehykset

arvoisa puhemies

menen myös tähän edustaja sarkomaan reilu tunti sitten julkisuuteen saattamaan tiedotteeseen jossa hän vaatii että samaan aikaan kun kotihoidon tuen leikkaus tuodaan tänne eduskuntaan täytyy tuoda myös vanhemmuuden kustannusten tasauksesta tänne eduskunnan käsittelyyn uudistamisesitys miten tämä tasaus tehdään

jotenkin tuntuu että me emme täällä aina ole pystyneet ymmärtämään sitä mikä on näiden pitkän aikavälin tehtävien tarkoitus

näin tietysti budjetin käsittelyn yhteydessä mutta erityisen huolestunut olen ollut kyllä tämän alkuvaalikauden siitä että hallitus ei ole kyennyt näihin rakenneuudistuksiin

ja jos muistan oikein niin tämä asiahan kuuluu hänen ryhmätoverilleen puoluetoverilleen ministeri risikolle joka on tällä hetkellä kiinassa

täällä on kyllä käytetty sitä sanaa ministeri urpilaisenkin suusta mutta ei ole kyllä yhtäkään konkreettista uudistusta tuotu esille

varmasti tämä viesti menee tiedotusvälineitten mukana myös sinne kiinaan asti että tällaista hänen eduskuntaryhmänsä odottaa

eli se on hyvä että nyt edes sinnepäin ollaan menossa eli on esitelty tämmöinen rakenneuudistuslistaus joka ei tietenkään minua eikä keskustaa kaikilta osin tyydytä mutta todettakoon se että keskusta ei kyllä ole ollut näitten rakenneuudistusten jarrumies päinvastoin olemme koko ajan tuoneet esille että pitää pystyä tekemään myös rakenteellisia uudistuksia kestävyysvajeen kattamiseksi ja pienentämiseksi

tämähän ei ollut esityksenä kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa mutta tietysti edustaja sarkomaa on voimakastahtoinen edustaja ja varmasti pystyy tässä asiassa vaikuttamaan kovasti

minä ymmärrän sen että täällä on aika paljon ollut puhetta useidenkin edustajien puolelta ja puolueittenkin puolelta viime vuosina tällä vaalikaudella siitä mitenkä tässä edunvalvonnassa on nukuttu ja voi hyvänen aika kun ei ole ymmärretty

siinä rakennepoliittisessa paperissa luvattiin vain selvittää tätä vanhempien kustannuksien jakamista oikeudenmukaisella tavalla mutta nyt on lupa todellakin odottaa kuten edustaja rehula tuossa edellä toi esille että kokoomus tämän asian vielä ajaa ja meillä on vielä tämän vaalikauden aikana ratkaistu myös tämä vanhempainkustannusten oikeudenmukainen jakaminen

näistä mitä nyt on listattu ei ole vielä päätöksiä olemassa ja toivon kyllä hartaasti että hallitus saa jotakin aikaiseksi eikä tämä jää vain tällaiseksi puheeksi

sitä pidän huonona että hallitus on jättänyt tämän eläkeuudistuksen puhun nimenomaan eläkeuudistuksesta en pelkästään eläkeiän nostamisesta ulkopuolelle ja sehän on kuitenkin keskeinen osa näitä rakenneratkaisuja

kukaan ei minua siitä informoinut ei myöskään elinkeinoelämä täysin oltiin hiljaa

mutta sen voin sanoa että se ei ollut helppo asia koska hallituksessakaan en saanut kyllä tukea edustaja jokinen en oikein miltään puolelta saanut tukea joten aika tavalla yksin jouduin tekemään sitä työtä että ylipäänsä päästiin niitä kustannuksia selvittämään ja sitä että saataisiin se viiden vuoden lykkäys johonka sitten ei tullut loppupeleissä eu mailta sellaisilta joilta olisin odottanut tukea

korostan sitä että tämä eläkeuudistus ei tosiaankaan ole vain tätä eläkeiän nostoa se on myös sitä mikä on eläkemaksujen taso mitenkä se jakaantuu sidotaanko teillä

keskustassa katsomme niin että me tarvitsemme päätöksiä kyllä nopeasti mutta eihän eläkeikää kukaan ole yhdessä yössä nostamassa vaan tarvitaan asteittainen ehkä noin kymmenen vuoden siirtymäaika ja siinä pikkuhiljaa sitten päästään siihen tavoiteltuun eläkeiän nostoon

se on se että nämä kansainväliset järjestöt kuten imo ja lentoliikennepuolella icao ovat sellaisia että niitä ei käsitellä esimerkiksi eu ministerivaliokunnassa jossa jokainen direktiivi taas sitten käsitellään ja kaikki eu asiat joten voin sanoa sen että minulla oli suurin piirtein työ aina saada edes sinne eu minvaan ylimääräisenä asiana näitä asioita jotka olivat imon asioita

me tiedämme kaikki että työmarkkinajärjestöt aloittanevat tämän vuoden lopulla neuvottelut kunhan pekkarisen työryhmä on tehnyt näitä taustaselvityksiään

ryhtyykö hallitus valmistelemaan hallituksen esitystä asiasta vai jättääkö se työmarkkinajärjestöjen toivottavasti aikaansaaman sopimuksen pöydälle vaalien yli

samalla kun täällä on tänäänkin viitattu siihen miten ollaan tätä palkkaratkaisua vauhditettu olisi kiinnostavaa kuulla aikooko hallitus vauhdittaa myös tätä eläkeuudistusratkaisua samalla tavalla

kiinnostavaa erityisesti olisi kuulla mitä sdp ja urpilainen ajattelevat tästä asiasta vai ajattelevatko he niin ja toivovat sydämestään että työmarkkinajärjestöt eivät saisikaan aikaiseksi sopimusta ja tämä asia voitaisiin jälleen jättää tekemättä koko eläkeuudistus ja sitten sdp voisi taas tulevissa vaaleissa vastustaa eläkeuudistuksiin liittyviä kysymyksiä

mutta sitten kun täällä tuli tämä kirjastoasia esille ja edellinen kulttuuriministeri tuntee hyvin kirjastolain sisällön niin siellähän nykyään sanotaan tällä tavalla että tehtävä on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen

lapsilisäjärjestelmä on ollut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita ja on ollut hienoa että olemme pystyneet tunnustamaan ja tunnistamaan sitä kautta perheille tukea yhteiskunnan puolelta

tässä minä nyt totean jälleen sen että kun täällä on valtavan iso osa kuntapäättäjiä niin minun on pakko myös kysyä sitä minkä verran kansanedustajat luottavat itseensä kuntapäättäjinä

toinen iso kysymys liittyy kokonaisuudessaan tähän suomen lentoasemaverkostoon josta nyt koko ajan käydään keskustelua tämän strategian muodossa

minun mielestäni on ihan itsestäänselvää että samalla kun tällainen pääomitus tehdään niin hallituksen ja finavian on sitouduttava siihen että suomen lentoasemaverkosto säilyy nykyisessä laajuudessaan myös jatkossa

on erikoinen arvovalinta hallitukselta se että monien muiden kansaneläkkeeseen sidottujen indeksien osalta monien etuisuuksien osalta indeksikorotukset tehdään korotettuina ja aikaistettuina mutta hallitus on arvioinut että lapsilisät eivät kuulu tähän joukkoon

siksi ihmettelen hetki sitten käytyä veropoliittista keskustelua jossa kovasti sosialidemokraattien puolelta kuulutettiin oikeudenmukaisuutta ja nyt kun sitä tässä lapsilisien indeksien osalta olisi ollut myös heillä mahdollisuus tehdä niin se ei heille kelvannutkaan

tämä oli erityisesti poliittinen päätös vaikka nyt täälläkin tänään sekä pääministeri että myös puolustusministeri ovat yrittäneet vetäytyä enemmän tai vähemmän puolustusvoimien selän taakse

no poliittinenhan tämä oli tietysti ensinnäkin siksi että hallitusneuvotteluissa säätytalolla sovittiin kaikista hallinnonaloista suurimmat leikkaukset nimenomaan tänne puolustuksen ja materiaalihankintojen osalle

vielä kyllä totean sen että kun tässä nyt vähän näitä nimiä haetaan ja vähän syyllisiäkin niin voin kyllä todeta sen edustaja jaloselle että edellisen hallituksen matti vanhasen kakkoshallituksen ympäristöministeri oli kyllä se joka tuki minua erityisen paljon

toisekseen päätöksestä vastaa yksiselitteisesti hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta yhdessä presidentin kanssa

ja voin ehkä joskus tulevaisuudessa kun satun pitämään hallussani niitä eu ministerivaliokunnan pöytäkirjoja kertoa myös sen mitä kaikkea tapahtui mutta se ei ole tämä paikka missä suhteet yleiskeskustelu on päättynyt ja yhä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön niitin mukaansa lakiehdotusta ensimmäinen käsittely

ja mitä tulee siihen tehtiinkö se päätös vasta siinä niin kyllähän kaikki tiedämme sen että jo viikkojen ajan tämä kyseinen valiokunta oli käsitellyt tätä asiaa ja näiden hallituspuolueitten puheenjohtajat jotka tähän valiokuntaan kuuluvat olivat varmasti sen valmistelun yksityiskohdista hyvinkin tietoisia

ensimmäisen käsittelyn esitellään sen teen

toinen pointti joka on täälläkin tullut jo moneen kertaan esille on se että eduskunta laitettiin tästä päätöksenteosta syrjään

jo tuolla aiemmin kun käsittelimme vanhuspalvelulakia lähetekeskustelussa kerroin tämän vanhusasiavaltuutettulakialoitteen keskeisimmän sisällön mutta eräiltä osin haluan täydentää vielä tätä esitellä tätä keskustan lakialoitetta laiksi vanhusasiavaltuutetusta

kun tässä tänään iltapäivällä ministeri totesi että rakenneuudistuspäätös tulee osaksi eduskunnalle syksyllä annettavaa ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa niin minä en kyllä suoraan sanoen voi enää ymmärtää mikä se sellainen osa on joka on jo päätetty ja siunattu

meidän esityksemme lähtee siitä että tämä vanhusasiavaltuutetun tärkein tehtävä olisi parantaa ikäihmisten asemaa ja nimenomaan oikeuksia vahvistaa tässä yhteiskunnassa

eli ei se ole sama asia ja se on myös vastoin sitä mitä viime kevään hallitusohjelmaan oli kirjoitettu tästä parlamentaarisesta valmistelusta

vanhusasiavaltuutettu toimisi yhteistyössä muiden viranomaisten asiantuntijoiden ja muiden vanhusten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden kuten järjestöjen kanssa

yhdyn niihin jotka ovat sitä mieltä että tällä uudistuspäätöksellä jätetään erittäin suuri tyhjiö varuskuntatyhjiö puolustuspoliittinen tyhjiö itäiseen suomeen sekä väli suomeen

pohjois karjalan prikaatin lakkauttamisessa ei ole kysymys vain joistakin tämmöisistä hetkellisistä huonoista oloista tai siitä että tämä tuntuisi pahalta